tietysti täytyy keskustella siitä pitäisikö nämä kenties yhdistää vai millä tavalla yhteistyötä näitten orgaanien välillä pitäisi tehdä koska sinänsä tärkeätä on se että kykenisimme kokoamaan suhteellisen laajat joukot itämeren alueen ympärillä varsinkin silloin kun pyritään vaikuttamaan euroopan unionin päätöksentekoon

jos on epäilyjä että raha kierrätetään sen yhdistyksen kautta niin että häivytetään sen alkuperä on ehdokkaan tehtävä selvittää tämä niillä keinoilla mitkä ovat käytettävissä ja jos ei kyetä selvittämään niin siinä tilanteessa ei saa ottaa vastaan semmoista avustusta

työn tarjonta on erittäin tärkeätä ja tässä suhteessa on tärkeätä se että oppisopimuskoulutusta tehostetaan niin kuin nyt tehdäänkin ja tärkeätä on että palkkaa maksettaisiin tuottavuuden mukaan

siinä suhteessa pitäisi pitää huolta siitä että sen velkojen leikkaamisen pitäisi olla mahdollisimman pieni kuitenkin pitäen huolta siitä että kreikka kykenee kasvu uralle

yhteistyötä on se toimii sinänsä suhteellisen hyvin mutta ehkä pitäisi jollakin tavalla miettiä pitäisikö olla pysyviä yhteisiä rakenteita näille järjestöille

mutta uuden teknologian hyväksikäyttö on äärimmäisen tärkeätä se että voidaan kuulla syytettyäkin vaikka vankilasta sähköisen yhteyden välityksellä tai todistajia muualta puolelta maailmaa sähköisen yhteyden välityksellä

sitten mitä tulee tähän naapuriyhdistykseen niin lähtökohta on se että periaatteessa näiden yhdistysten pitäisi ilmoittaa sille ehdokkaalle että olemme laittaneet ilmoituksen joka on sinun ilmoituksesi

en esitä niiden yhteen laittamista mutta kuitenkin pysyvämpiä rakenteita joissa pyrittäisiin hyödyntämään kummankin vahvuuksia ja myöskin kummankin vaikutusvaltaa erilaissa eurooppalaisissa organisaatioissa

kuten sanottu tässä yhteydessä on syytä antaa hallitukselle hyviä neuvoja sitä tilannetta varten jos me päädymme siihen tilanteeseen että tilanne ei vakaudu

sitten vielä tämän aputilin osalta täytyy todeta että jos se on ehdokkaan tukiyhdistys niin silloin pitäisi olla aputili mutta laki ei missään tapauksessa vaadi sitä vaan nämä rahat voivat olla yleisesti yhdistyksen tileissä

herra puhemies

sitten sanon myöskin sen mitä eurobondeihin tulee että on mielestäni aika arveluttavaa se että meillä olisi järjestelmä jossa on hyvien maitten ja huonojen maitten velkakirjoja

tällä hetkellä euroopan suurin kysymys on se miten vastataan velkakriisiin ja tuntuu siltä että on kova paine syventämiseen ja solidaarisuuteen

suosittelenkin että ne jotka haluavat oppia tanskaa ottavat lyhyitä kursseja tanskan kielessä niin sen jälkeen ainakin lukemisen pitäisi suhteellisen hyvin onnistua

mitä tulee ed

nyt sitten ollaan päätymässä siihen että me olemme rakentamassa heikkoja kuntia mutta vahvoja kuntayhtymiä ja en tiedä sitten onko siellä nyt tällä hetkellä joku joka sitä rahankäyttöä tosiasiassa tarkastaa

zyskowiczin toiseen kysymykseen niin tietysti jos ilmoituksessa mainitaan kolme ehdokasta joita on mainostettu niin vaikka sinne tulee muitakin ehdokkaita kyllä sitä pitää niitten kolmen ehdokkaan tilaisuutena pitää niin että tämä pylpyröinti ilman ilmoittelua on semmoista vapaaehtoista pr työtä jota ei katsota kuitenkaan vaalituen vastaanottamiseksi

sanon kyllä että vaikka tehdään näitä sixpack päätöksiä ja pyritään ohjaamaan taloutta viimekäteinen vastuu kuitenkin tulevankin järjestelmän puitteissa on jokaisella kansallisella valtiolla ja sen parlamentilla

sitten kuviteltiin että ne ovat hyviä velkakirjoja kun siellä on niitä hyviä velallisia ja sitten kun havaittiin että siellä oli huonoja velallisia ja ne eivät olleetkaan maksukykyisiä se laukaisi tämän rahoituskriisin

mitä tulee verovalvontaan kaikkein olennaisinta on se mitä säännönmukaisen verotuksen yhteydessä tapahtuu että tiedot tarkistetaan ja jos on ongelmia niihin puututaan välittömästi

syventäminen vastuun ottaminen muitten toimenpiteistä on erittäin vaarallista politiikkaa

mutta on kuitenkin sinänsä hyvä että meillä on myöskin muita tapoja verovalvontaan ja harmaan talouden yksikkö on hyvä lisä siihen työhön jolla pyritään verokuuliaisuutta kasvattamaan

arvoisa puhemies

on tärkeätä se että kaikki mitä tehdään finanssikriisin ratkaisemiseksi on tarkkaan ennalta suunniteltua ja riittävän määrätietoista

täysin selvää on myöskin se että viranomaisen pitää saada sellainen tieto joka on välttämätöntä viranomaisen työn tehtävän suorittamiseksi

siinä suhteessa uskon että kun meillä on tarpeeksi aikaa hallitus kykenee pitämään huolta siitä että kriisi kyetään ratkaisemaan ja tavalla jolla kuitenkin kyetään suomen omat taloudelliset edut ja nimenomaan

mutta siellä myöskin pitää olla järjestelmä niin että jos rikot sääntöjä systemaattisesti joudut pois siitä järjestelmästä millä pidetään huolta siitä että todellakin sääntöjä noudatetaan

kun tätä lakia säädettiin alun perin niin siinä yhteydessä perustuslakivaliokunta antoi selkeät ohjeet joiden mukaisesti lakia piti täsmentää ja siitä syystä valtiovarainvaliokunnassa lakia täsmennettiin ja rajattiin tietojensaantioikeutta

se tarkoittaa käytännössä sitä että puolue valitsee parlamentaarikot eduskuntaan ja on maita joissa puolueen puheenjohtaja valitsee ne jotka ovat listalla ja on vielä jopa semmoisia maita joissa puolueen puheenjohtaja vielä vaalien jälkeenkin päättää ketkä listalla olevista ehdokkaista ovat valitut edustajat

nyt sitten on käynyt ilmi että erityisen tärkeitä viranomaisia joilta tietoja halutaan ovat työttömyysvakuutusrahasto tapaturmavakuutuslaitosten liitto ja eläketurvakeskus

sinänsä olisi ollut helppoa että olisi lisätty nämä laitokset sinne joilta tietoja saadaan mutta verohallinto kuitenkin yllättäen katsoi että se ei sinänsä riitä vaan halutaan käyttää toista käsitettä ja ongelma tässä on se että viranomaiskäsitteenä käytetään viranomaiskäsitettä siinä yhteydessä kun puhutaan julkisuuslaista ja julkisuuslailla ja viranomaisten oikeudella saada tietoja ja vaihtaa niitä keskenään ei oikeastaan ole varsinaista yhteyttä ja tästä syystä täytyy sanoa että tämä on huono lähtökohta

on hyvä että nyt neuvotellaan työmarkkinajärjestöjen kanssa mutta ruotsissa painotetaan kuntoutukseen meillä pannaan työkyvyttömyyseläkkeelle

toinen on se että myöskin eduskunta on selvästi itsenäisempi suhteessa hallitukseen koska kansanedustajilla on oma mandaattinsa joka ei ole riippuvainen ministereistä tai puolueen johdosta

on hyvä että meillä on nyt yhteinen tilannekuva ja mikä on tärkeätä pyritään yhdessä katsomaan niitä toimia millä valtakunta saadaan pyörillä eteenpäin

ne ovat toimineet varsin hyvin

siihen ei kuitenkaan sitten löydetty mitään ratkaisua mutta jälleen perustuslakivaliokunnan kriittisen lausunnon johdosta valtiovarainvaliokunnassa täsmennettiin tuota tietojensaantioikeutta mutta kuitenkin siten että niitä tietoja joita tällä hetkellä ei saada joissa katsotaan olevan vielä ongelmia nyt jatkossa voidaan saada